näillä kolmella perusteella maksuttomuudesta luopumisen vuoksi ulkopuolisen enemmistön vuoksi ja virkasuhteista luopumisen vuoksi vasemmistoliitto ja minä esitän että tämä yliopistolaki hylätään

kun juuri äsken kerroin täällä jos te olisitte kuunnellut että hallitusohjelmaan on kirjattu ja kehyksiin on määrärahat laitettu siitä että opintotuki sidotaan indeksiin niin täällä te väitätte että opintotukea ei olla sitomassa indeksiin ja se on vaihtumassa johonkin ateriatuen korotukseen

arvoisa puhemies

jos katsotaan kokonaisuutta mitä on momentilla plus se mitä stadionin rakentamiseen tulee lisää pitää muistaa että stadionin perusparannuksen yhteydessä ei tehdä vain huippu urheilun tiloja vaan remontoidaan koko stadion missä on paljon muitakin liikuntatiloja niin itse asiassa kun nämä laskee yhteen liikuntapaikkarakentaminen tulee lisääntymään

ja ymmärtääkseni kumpikaan ministereistä ei vastaa raha automaatiyhdistyksestä vaan se on sosiaali ja terveysministeriön puolella niin että varmaan siinä luokassa kannattaa esittää nämä kysymykset raystä

arvoisa rouva puhemies

mutta kansallispuistoilla on merkittävä virkistyskäyttöpuoli jonka haluan tässä tuoda esille

metsästys ei kuulu kansallispuistoihin varsinkaan eteläisessä suomessa ja suurin osa suomalaisista ei sallisi metsästystä kansallispuistoissa

ei voida odottaa että kansallispuistossa kävijät jotka haluavat käydä siellä virkistäytymässä suunnittelevat käyntiään kansallispuistossa sen mukaan tai edes tietävät siitä onko alueella käynnissä hirven ajoa ja valmistautuvat siihen että sen sijaan että on rauhassa metsässä niin voi tulla vastaan metsästysseurueita

tämä kohta on osoitus siitä että näin käy kun pääministerinä on pääministeri joka esittää metsästystä kouluihin ja maa ja metsätalousministeri ja ympäristöministeri ovat keskustalaisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen vuoksi kannatan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meidän pitää saada vuokra asuminen samalla omistusasumisen ja välimuotoasumisen tavalla ihan samanlaiseksi aidoksi valinnan mahdollisuudeksi

edustaja mäkelä otti esille lapsia ja nuoria koskevan ajankohtaiskeskustelun ja varmaan nyt kun tässä on käyty tätä keskustelua esimerkiksi nuorten syrjäytymisestä niin se voisi olla hyvä aihe mutta ymmärtääkseni se on puhemies ja puhemiesneuvosto joka ajankohtaiskeskusteluista päättää eikä niinkään ministeri mutta nyt varmaan viesti meni perille sinne suuntaan

vuokrat ovat kohonneet kohtuuttomasti erityisesti helsingissä ja pääkaupunkiseudulla mutta myös muualla kasvukeskuksissa

niistä tällä hetkellä puretaan sitä rahastoa jotta saadaan se määrä mitä on sovittu raamissa jaettavaksi edunsaajille

erityisesti helsingissä asumisen kustannukset ovat niin suuret että ihmisillä menee jopa yli puolet käteenjäävistä tuloista pelkästään asumiskustannuksiin

tämä ei voi olla kohtuullista

kun tiedämme että palkkakehitys puhumattakaan tukien kehityksestä ei ole ollut ollenkaan tätä luokaa tämä kertoo siitä että asumiseen menee liian paljon rahaa ja koko ajan entistä enemmän

sitten tietysti voi kysyä minkä jakosuhdelain mukaan sitä pitäisi jakaa koska se ei ole vain urheilun ja liikunnan pyhättö vaan se on myös kulttuuriin pyhättö suomalainen kansallinen monumentti ja arkkitehtonisesti upea rakennus

tietysti keskeinen keino yhteiskunnalla on vaikuttaa niin että kaupunki ja valtio tukevat ja rakentavat vuokra asuntoja mutta tarvitaan myös keinoja joilla puututaan yksityisillä vuokramarkkinoilla oleviin ylilyönteihin

vuokra asuntoja kun niistä on pulaa erityisesti helsingissä suorastaan huutokaupataan asukkaiden välillä ja ehdot asumiselle ovat mitä sattuu

ajatus siitä on siis se että tätä voitaisiin ja tämä ei sitten menisi jakosuhdelain mukaisesti mutta ajatus on se että kukaan tätä voitaisi ajatella investointina koska muille edunsaajille ei ole tulossa tällaisia isoja säästöjä leikkauksia kertarysäyksiä

nämä ovat vastoin hyvää vuokratapaa koskevia suosituksia

mutta huoli on kaikilla sama taiteen ja kulttuurin määrärahoista ja siitä päätöksestä joka tehtiin säätytalolla hallitusneuvotteluissa

ongelma tietysti on se että julkinen puoli ei ole hillinnyt näitä ara sääntelyn piiristä vapautuvien talojen vuokrankorotuksia

edustaja wallinheimo on täytyy kiittää ansiokkaasti nostanut esille ja tehnyt työtä sen eteen että vähävaraisista perheistä olisi mahdollisuus lapsilla ja nuorilla liikkua

samalla myös monet kaupungit ovat siirtäneet vastuuta vuokra asuntotuotannosta ja toisaalta vyöryttävät koko ajan vuokralla asujien niskoille lisää kustannuksia

esimerkiksi helsingissä toteutettiin vuokralaisten ja vasemmiston tiukasta vastustuksesta huolimatta kaikkien vuokrataloyhtiöiden pääomafuusio joka merkitsee vuokrankorotuksia ja asukasdemokratian kapenemista

on pohdittu esimerkiksi sitä että vain sellaisille seuroille annetaan tätä seuratukea jotka sitoutuvat alentamaan maksuja niin että ne ovat kohtuullisia

kannatan

arvoisa rouva puhemies

sen vuoksi meidän pitää vahvistaa vuokralaisten oikeuksia

vuokralainen on aina vuokranantajaan nähden heikommassa asemassa ja lain pitää aina taata heikommassa asemassa oleville oikeutta ja kohtuutta

sitä tapahtuu kouluissa

maankäytössä me pyrimme huolehtimaan siitä että kevytliikenne on kunnossa että on riittävästi arkiliikunnalle tiloja tämän tyyppiset asiat

sen vuoksi arvoisa rouva puhemies esitänkin tässä lakiesityksessä muutamia lain korjauksia joilla pystymme turvaamaan paremmin vuokralaisten asemaa

ensinnäkin lähtökohdan pitää olla se että jos vuokralainen pitää vuokrankorotusta kohtuuttomana vuokranantajan on saatava hakemuksella korotukseen kohtuullisuudesta tuomioistuimen päätös

tässä menee nyt vähän osalla sekaisin ja ehkä sen vuoksi että edellisessä esityksessä jota sitten minä muutin kun tulin ministeriksi oltiin alueellisten taidetoimikuntien määrää vähentämässä

niitä ei vähennetä ja ne alueelliset taidetoimikunnat ovat ne jotka tekevät sen alueellisen vertaisarvioinnin ja ne ovat ne ryhmät jotka huolehtivat alueellista taiteen edistämisestä

sen lisäksi läänintaiteilijat tulevat säilymään nykyisen kaltaisena hajautettuna ja läänintaiteilijoiden tehtävähän on nimenomaan kehittää projekteja ja viedä niitä eteenpäin tuottaa niitä projekteja

lisäksi ehdotamme että tuomioistuin voisi jos näitä asioita tutkitaan arvioida päätöksessään kunkin korotushakemuksen kohdalla kohtuullisen vuokratason ja mikäli vuokranantajan korotusesitys on kohtuuton määritellä kohtuullisen uuden vuokratason

se mitä esitetään ja joka tuotiin silloin kun tämä tuli tänne keskusteluun sen ajatus on se että toimipisteiden määrää vähennetään

näillä tavoilla pystymme edes vähältä osin hillitsemään kohtuuttomia ja törkeitä vuokrankorotuksia ja parantamaan vuokralla asuvien turvaa omaan kotiinsa

toivon todella että täällä eduskunnassa lopulta lainsäädännöllä myös aletaan puolustaa vuokralaisia vuokralaisten oikeutta kohtuuhintaiseen ja turvalliseen asumiseen

me olemme kuunnelleet hyvin tarkasti taiteilijoiden kulttuuriväen viestit myös tämä huoli mikä tuli alanko kahiluodon puheenvuorossa siitä että kulttuuri sana mainitaan että saadaanko taiteenedistämiskeskuslainsäädännössä mainita sana kulttuuri

siinä oli vain ajatus siitä että kun taide muuttuu koko ajan pitää pystyä lainsäädännöllä vastaamaan tulevaisuuteen eikä pysyä vain niissä rakenteissa kiinni

mutta nämä ovat sellaisia huolia joita nyt sivistysvaliokunta käsittelee ja ne on nostettu nyt voimakkaasti esille sen jälkeen kun tämä lakiesitys on annettu ministeriöstä eduskunnalle

arvoisa herra puhemies

jos ajattelemme tämän hetken verotusta sitä miten ihmiset puhuvat toreilla miten ajattelevat siitä onko se oikeudenmukaista niin muutama asia on sellainen josta ihmiset todella kokevat että se ei ole oikein

vasemmisto esitteli ensimmäisenä puolueena konkreettisen ohjelman siitä miten verotusta muutetaan oikeudenmukaisemmaksi miten kerätään lisää tuloja miten tasataan tuloeroja ja samalla keritään takaisin sitä niin sanottua kestävyysvajetta josta paljon on puhuttu

ei se varmaan sellaisenaan toteudu politiikka on sitä että erilaisista vaihtoehdoista rakennetaan kokonaisuutta mutta se on haaste kaikille muille puolueille

on aivan oikein että kun tarvitsemme lisää verotuloja ne joilla on isoimmat tulot kansanedustajat erilaiset johtajat maksavat jatkossa enemmän veroja

siihen että ryhmäkoot päivähoidossa ovat pienemmät siihen että luokkakoot peruskoulussa ovat kohtuulliset siihen että vanhusten hoivassa riittää henkilökuntaa riittävästi ja toisaalta siihen että esimerkiksi terveysasemille pääsee lääkäriin ilman kohtuutonta jonottamista

se tuo lisää tuloja palveluihin perusturvaan ja niin sanotun kestävyysvajeen kaventamiseen ja toisaalta se tasaa tuloeroja

me emme ole valmiita nostamaan arvonlisäveroa olemme tehneet sen selväksi toisin kuin ministeri katainen turun sanomien kolumnissa jossa hän väitti arvonlisäveron ja välillisten verojen olevan progressiivisia

oli tarkoitus kirjoittaa regressiivisiä

jos lähdemme nyt alentamaan yritysten maksamaa yhteisöveroa se tarkoittaa sitä että lähdemme mukaan aggressiiviseen verokilpailuun josta tässä salissa laidasta laitaan on arvosteltu esimerkiksi irlantia

sillä verokilpailulla ei ole loppua

aina joku toinen maa nokittaa mikä tarkoittaa sitä että eurooppalaisen hyvinvoinnin pohjaa lyhytnäköisellä kilpailulla syödään

sen vuoksi suomen pitää olla etunenässä vaatimassa eu tasolla yhteisöverotuksen minimeitä ei lähtemässä mukaan aggressiiviseen verokilpailuun jonka seurauksena ovat leikkauslistat hyvinvointivaltion kapeneminen

vasemmisto on tarjonnut oman vaihtoehtonsa joka tarkoittaa sitä ettemme tarvitse leikkauslistoja emme tarvitse juustohöyläystä voimme parantaa palveluita ja perusturvaa kaventaa tuloeroja ja kiriä umpeen niin sanottua kestävyysvajetta

se on tärkein keskustelu jota vaalien alla pitää käydä ja sen vuoksi tämä välikysymyskeskustelu on tärkeä suunnannäyttäjä myös kohti tulevaisuutta

viitanen lopussa puuttui yliopistojen rahoitukseen

se on todella suuri ongelma

tämä budjettiesitys ei takaa yliopistoille sellaista perusrahoitusta jolla pystytään huolehtimaan kunnollisesta opetuksesta ja tutkimuksesta

olen kiertänyt kymmenkunta yliopistoa ja korkeakoulua ympäri suomea tavannut henkilökuntaa tavannut professoreita tavannut opiskelijoita ja kaikilta tulee sama viesti

uuden yliopistolain mukainen uusi hallitus ensimmäisenä yt neuvottelut

itä suomen yliopistossa filosofian laitos joensuusta lakkautettiin kun ulkopuolinen rahoittaja lehdessä sanoi että emme me tarvitse tämmöistä hömppätiedettä vaan tarvitaan kovia aloja jotka hyödyttävät suoraan julkisella puolella

toista mieltä on henkilöstö tutkimusten mukaan

olisi kuvitellut että kokoomuksen suuret korvat olisivat kuulleet henkilöstön äänen mutta tässä tulee jälleen kerran näkyviin se mikä on näköjään yliopistoissa samalla lailla kuin kaikilla muillakin työpaikoilla ei työväenpuolue kokoomus henkilöstöä kuule

edustajat alanko kahiluoto ja järvinen erittäin voimakkaasti kritisoivat hallituksen linjaa siitä että yliopistorahoitus on niin surkealla tasolla

meillä on myös muita hankkeita esimerkiksi liputus hanke jota on ministeriön ja sitran yhteistyöllä tehty mikkelissä ja nyt on tarkoitus tehdä vähän toisentyyppisessä kaupungissa espoossa ensi vuonna eli ajatus on se että eri viranomaiset jotka ovat nuorten kanssa joilla on ongelmia pystyvät liputtamaan niin että viranomaiset löytävät toisensa ja pystyvät yhdessä auttamaan eikä niin että nuori juoksee luukulta toiselle ja ne aikuiset joiden pitäisi auttaa eivät löydä toisiaan

edustaja kanerva kysyi urheiluakatemioista ja ainakin liikuntapuolella me olemme tehneet lisäpanostuksia nimenomaan näihin alueellisiin urheiluakatemioihin jotta pystytään tukemaan huipulle murtautumassa olevien nuorten urheilijoiden koulutusta ja muuta valmentautumista

mitä muuta voidaan tehdä